tiedämme että espanjan pankkisektori on hälyttävässä tilassa

kunnissa ja valtakunnallisesti pyritään laitoshoidon vähentämiseen

vaikka valtion velka ei ole samanlainen kuin muissa kriisimaissa on pelättävissä että myös espanja siirtyy tukipakettien saajapuolelle ei vielä mutta tulevaisuudessa

kuntarakenneuudistuksen valmistelu joka tällä hetkellä tuntuu olevan hallituksellekin kuuma peruna ja tuskin tulee etenemään tämän eduskunnan aikana tuo omat vaikutuksensa vaalipiireihin ainakin jos kuntayhdistymisiä tulee väkisin yli maakuntarajojen

edelleen olen esittämässä ryhmän kannan mukaisesti määrärahan osoittamista mestarikisälli toimintamallien kehittämiseen

ihmettelen kyllä kokoomusta varsinkin kun ei tässä yhteydessä otettu koko omaishoitoa käsiteltäväksi ja juuri maksatusten viemistä kelaan niin että omaishoito olisi todellinen vaihtoehto

kysynkin oliko näistä keskustelua ja kuinka vakavasti hallitus miettii kuinka pitkälle me käymme tätä tietä

mestarikisälli toimintamallin kehittäminen ja toteutuksen aloitus helpottaa oppisopimuspaikkojen saantia ja tehostaa koulutusta

tästä huolimatta hallitus ei näe riittävää tarvetta luoda edellytyksiä omaishoidon kehittämiseen

vaalilaki tarvitsee muitakin uudistuksia kuin pelkästään vaalipiirien yhdistämisiä

tulee kyllä välttämättä se ajatus että me muutaman vuoden päästä emme enää puhu näistä tulipaloista vaan me olemme jo puhumassa ja keskustelemassa ja entistä lähempänä liittovaltiota

nykyisin nuorten on vaikea löytää yrityksiä jotka pystyvät ottamaan nuoria oppisopimuskoulutukseen

sellainen asia vielä että on ensinnäkin todettava että tämä hallituksen toiminta on ollut ylimielistä ovat kysymyksessä kunta tai puolustusasiat samoin kreikka vakuuksien salailu kaikkine kassakaappeineen

suurilla vaalipiireillä mahdollistetaan entistä enemmän suurten asutuskeskusten edustajien läpipääsy eduskuntaan

omaishoidon tuen siirtäminen kelan hoitoon toisi ainakin tasa arvoa hoitomaksuihin

yksi syy tähän on että yrityksillä on vaikeuksia vastata omasta osuudestaan työssäoppimisen koulutuksessa joko osaamisen riittämättömyyden tai henkilöstöresurssien vähyyden takia

ei tätä nyt kyllä hirveän hyvin voi kehua tätä vanhuspalvelulakia

sen haluaisin tietää

vielä pääministerille

niin kuin kymenlaakson liiton lausunnossa todetaan eduskuntavaalijärjestelmää tulisi uudistaa kokonaisuutena eikä tehdä väkivaltaisia osauudistuksia joissa alueen tahtoa ja luontaista suuntautumista ei oteta millään tavalla huomioon

mutta nyt on tänä päivänä kyse siitä annammeko huomenna on kysymyksessä oppositio tai hallituksen edustajat luottamuksen ministeri wallinille

mestarivalmentajat tulevat pk yritysten ja muiden työantajien yhteisiksi resursseiksi

kun avi aluehallintovirasto vaatii huonemitoituksissaan omaa wctä ja keittiötä sellaiselle henkilölle joka on vuoteen omana voidaan kysyä onko avi ajan tasalla

mestarivalmentajat toimivat usean työnantajan noin kymmenen oppisopimuskoulutettavan ammatillisten taitojen valmentajana ja tuntevat sekä yritysten toimintamallit että tulevan ammatin vaatimukset

näin varmistetaan myös niin sanottu hiljaisen tiedon välittyminen

jonkinlaista vastuuta kyllä pitäisi olla ministereillä ja tulee mieleen että muutama vuosi sitten ei ollut kovin suuri asia kun esimerkiksi anneli jäätteenmäki joutui ottamaan ja lähtemään hallituksesta

piirejä näinkin lyhyellä varoitusajalla yhdistelemällä luodaan joillekin suurten paikkakuntien näkyville julkkisehdokkaille suuremmat mahdollisuudet menestyä tulevissakin eduskuntavaaleissa

hoitajamitoituksen puuttuminen laista tulee tuomaan ongelmia hoitajien jaksamisen ja sitä kautta työvoiman saannin kannalta

meidän sosiaaliturvamme perustuu asumisperusteisuuteen eli meillä on asumisperusteinen sosiaaliturva mutta tässä ihan selkeästi otetaan nyt työperusteinen sosiaaliturva käyttöön

määrärahasta maksetaan osa mestarivalmentajien palkoista oppisopimuskoulutettavien tai kisällien palkkatukea ja toimintamallin käynnistyskuluja

en tiedä mitä hallitus tosiaan ajattelee eduskunnasta

kun vanhuspalvelulakia alettiin puuhata olisi odottanut että sosiaali ja terveystyön järjestämissuunnitelmat olisivat valmiina

en saa ylipäätään edellytykset siihen että pääsyytettynä syyttäjä pystyy työstimme on isä taisi

sote systeemit ovat levällään kuin varpusparvi ja kunnille tuodaan uutta lakia jonka kustannusjako on täysin hämärän peitossa

lisäksi kun on kysymys näinkin suuresta muutoksesta sen pitäisi edellyttää kunnollista parlamentaarista kaikkien puolueiden valmistelua

edelleen määrärahan osoittaminen omaishoidon tuen siirtämiseksi kuntien vastuulta kelalle sekä omaishoidon tuen tason korottamiseen

lakiesitys tulisi palauttaa uuteen valmisteluun

syksyn budjettineuvotteluissa ministeri on luvannut vahtia kuntarahoituksen saantia

valmistelussa tulisi tehdä vaalilain kokonaisuudistus joka tukisi sitä perustuslaillista ajatusta että jokainen äänestäjä suomessa on tasavertainen asuipa hän missä tahansa

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

kelalle siirron voidaan ajatella olevan kustannuksiltaan lähes neutraali kun samalla kunnille myönnettävää valtionosuutta voidaan tältä osin pienentää

haluamme tuoda ja olemme tässä esityksessämme tuoneet esille ennen kaikkea pienen ja keskisuuren yrittäjyyden tarpeita ja niiden mahdollisuuksia kehittyä ja edelleen työllistää

kotimaisen ruuan osuus on tippunut tasaisesti

omaishoidon tuki on kuitenkin nykyään aivan liian alhaisella tasolla joten siihen ehdottomasti tulisi myös tehdä tasokorotus

onko peruspalveluministerillä jo tarkempia laskelmia lain toteutuksen kustannuksista ja onko sovittu että kustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti

koska ei voida luvata kaikkea hyvää kaikille olemme esittäneet yhteisöverokannan pitämistä ennallaan koska tämän veron laskemisesta hyötyvät lähinnä vain suuret yritykset

tästä ihan selkeästi on jo sanottu että siinä on myös selkeä pyrkimys siihen että asumisperusteista työttömyysturvaa muutetaan työperäiseksi työttömyysturvaksi ja sosiaaliturvaksi

sen sijaan olemme esittämässä yritystukien osalta siirtymistä ainakin osittain tutkimus ja kehitysmenojen verokannustinjärjestelmään joka toimii useissa oecdn valtioissa menestyksekkäästi

valmisruokia tulee kaikkialta maailmasta mitä eksoottisimmista raaka aineista tehtynä ja myös kotimaiset valmisruuat on monesti valmistettu ulkolaisista raaka aineista

tiedämme että saattohoidon tavoitteena on hoitaa potilasta niin että hänen jäljellä olevan elämänsä laatu on mahdollisimman hyvä ilman kipuja ja muita haittaavia oireita

monta huostaanottotapausta tai muuta ongelmaa olisi ratkaistu jos tämä ennaltaehkäisy olisi otettu vakavasti

vaikka parantavaa hoitoa ei enää ole potilas saa edelleen hoitoa ja vielä on paljon tehtä vissä hänen olonsa helpottamiseksi

koko ravintoketju on samassa ongelmassa

kun minä olin ehdokkaana eduskuntaan jouduin jättämään työni sen takia että en voinut tehdä sitä koska olin ehdokas enkä saanut silloin palkkaa ja jouduin ainoan kerran elämässäni kirjautumaan työttömäksi työnhakijaksi jolloinka minulle tarjottiin tämmöistä atk ajokorttia

tehoviljely vaatii suuria määriä torjunta aineita erikoiskäsitellyt siemenet ja samoin tehokkaan jatkokäsittelyketjun

lääkäri huolehtii potilaan kivun hoidosta ja muista hoidoista tarvittaessa kysyen neuvoja erikoissairaanhoidon kipuklinikan tai saattohoitokodin lääkäreiltä

tutkimuksin on voitu osoittaa jo pitkään että lasten ja nuorten kokemat vaikeudet elämässä aiheuttavat monenlaisia ongelmia

kotitaloustuki on säilytettävä ennallaan koska se tukee pienyrittäjyyttä ja torjuu harmaata taloutta

esitämme energia ja polttoaineverojen korotuksista luopumista tai alempaa korotusta

sinänsä ihan hyvä asia

osaltaan nämä ajavat nuoria päihdekokeilujen kautta päihteiden ongelmakäyttäjiksi ja aiheuttavat myös yhä lisääntynyttä ahdistusta ja masennusta sekä ongelmia koulunkäyntiin ja opiskeluun

varjobudjettiesityksemme on uusien työpaikkojen syntymisen ja niiden säilyttämisen kannalta huomattavasti yrittäjäystävällisempi kuin hallituksen esitys

tästä saattohoidosta varmaan enempikin tullaan kuulemaan ja on aivan oikein että me olemme vaatimassa että saataisiin tämmöinen niin sanottu saattohoitolaki myös eduskunnan käsiteltäväksi

jos se on tätä tasoa mitä tarjotaan muka ihmiselle että ihminen työllistyisi niin se on kyllä ihmisen aliarvioimista ja se on työttömän päähän potkimista

näin kivihiilen käytöstä voitaisiin luopua lyhyelläkin aikavälillä

kaksi erittäin pahaa asiaa tähän jäi

keinotekoinen on aina keinotekoinen ja ruuan sisältämät ravinteet eivät imeydy elimistössä

vaikka se on hyvä asia että nyt karenssi on enää viisi päivää eikä seitsemän päivää kuten aikaisemmin niin miksi tähän lakiesitykseen pitää jättää karenssia ylipäätään

tässä muutamia aloitteita

ollaan kierteessä

yrittäjät ovatkin siirtyneet perussuomalaisiin äänestäjiin koska he mieltävät että me ajamme juuri pienten yritysten asiaa

saastuttamisesta ei tarvitse paljoa maksaa eikä taloudellista perustetta ole luopua siis kivihiilituotannosta

päiväkodit koulut sairaalat vanhuspalveluyksiköt työpaikkaruokalat käyttävät paljon eineksiä

jos tässä jotain hyvää on niin ainakin se että eu ja eta alueiden ulkopuolelta tuleville tulee lukukausimaksut jotka sitten jäävät koulujen kehitettäväksi

ja samoin se tunti liikuntaa

leikitäänpä ajatuksella että suomen kieli ja koululaitos on kalevalan sampo

tuulivoiman käyttö soveltuu rannikoille mutta se ei ratkaise ainakaan vielä energiatarpeitamme

se on jo terveyden kannalta hyvä että lapset joutuisivat edes tunnin liikkumaan

säästetään henkilökustannuksissa

tämä kehitys tulee johtamaan entistä suurempiin ongelmiin

rakentaminen on vaatinut ja vaatii edelleen huomattavia tukitoimia

mutta sitten tämänhetkinen asia josta olen kyllä kysynytkin jo

näitä vastaanottokeskuksia syntyy nyt ympäri maata niin kuin sieniä sateella ja sitten myös lapsia saattaa tulla kun tää kundin oppia oppia kuntiin opetuksen piiriin

arvoisa puhemies

talousvaliokunta on oikein maininnut että selonteko jättää vesivoiman tarkastelun vähälle huomiolle vaikka se on myös kotimainen päästötön uusiutuva sähköntuotannon muoto

ja silti resurssit eivät näitten sisällä vahvistu ollenkaan

tarvittaisiin viranomaisten puuttumista

jonkun vain olisi ensin uskallettava tunnustaa että halpa ja pitkälle prosessoitu ruoka ei ole sama kuin perinteinen suomalainen ruoka on ollut

koulutuksen tavoitteet ovat tiedollisia ja taidollisia jotta pärjätään lukioissa tai yliopistoissa mutta ei välttämättä ole oppia elämästä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensimmäinen pointti on se että kuntarakenteen ja sosiaali ja terveyspalvelulain pitää kulkea käsi kädessä

uuden lain tavoitteena on luonnonarvojen entistä parempi ja kokonaisvaltaisempi huomioon ottaminen ympäristölupamenettelyssä tilanteissa joissa luonnonarvoja ei ole riittävästi otettu huomioon kaavoituksessa

myös ydinvoima jakaa päättäjien mielipiteitä

luomu on tutkitusti parasta

äänestysaktiivisuus on meillä moniin muihin maihin nähden heikompi